hallituksen eduskunnalle valmistelema selonteko hankintalain uudistuksesta tuo esille ne epäkohdat joita voitiin epäillä jo vähän ennen lain hyväksymistä

on se niin törkeä esimerkki kaiken kaikkiaan että kyllä minä uskoisin että muillakin voi olla osuutta ja vaikuttamisen mahdollisuutta siinä

erityisesti paikalliset innovaatioympäristöt ovat erittäin tärkeitä

tämä viimeisin on suurin uhka elintarviketeollisuudelle

mainitsen vain muutamia esimerkkejä

kaupunkiseutujen tulee olla osaajille houkuttelevia paikkoja ja tarjota toimivia bisnesympäristöjä

tämä on ed

erityisen tärkeätä on kohdistaa kehittämis ja innovaatiopalveluja mikro ja pienyrityksille joissa syntyy innovaatioita yhtä paljon kuin suurissa yrityksissä

kysymys on paljolti siitä että kynnysarvot ovat liian kaavamaiset eivätkä anna riittävästi joustavuutta kilpailuttamiseen

kynnysarvojen pitäisi olla esimerkiksi tuotealakohtaisia

elintarvikkeiden lyijy on pääosin peräisin ilmasta lyijypitoisesta pölystä joka aiheuttaa maanpäällisten kasvinosien saastumisen

kuten selonteossa sanotaan yritykset toivovat kunnilta lisää avoimuutta myös kynnysarvojen alapuolella olevien hintojen osalta

hankintojen kilpailuttaminen tai hankinnoista ilmoittaminen useammalle kuin yhdelle yritykselle lisää tätä avoimuutta

tullilaboratorio on löytänyt useita suuria elohopeamääriä sisältäviä aasialaisia ravintolisiä

pienet hankinnat muodostavat varsin suuren osan kunnan hankinnoista ja vaarana on että ne kohdistetaan aina tietyille yrityksille

olen ed

lähes kaikissa elintarvikkeissa on pieni määrä arseenia

tämähän ei sinänsä ole väärin ja voi olla edullisintakin ja tehokkainta pitkän päälle kun ostaja on aina sama ammatti ihminen

ja sitten toiseksi ed

kohonneita pitoisuuksia voi olla esimerkiksi lihassa siipikarjassa ja viljatuotteissa koska arseenia voi olla rehussa

tulos heijastaa sitä ettei kunnissa ole viittä lasta riittävä tai kilpailuttamista rajuus ja sopimus riittävää kilpailuttamis tarjous ja sopimusosaamista

arvoisa puhemies

otan pikkaisen takaisin puhutaan hyvästä tuotosta

elintarvikkeiden tinapitoisuudet ovat pienet

hetkellisesti se oli kyllä aika erilainen mutta on kyllä palautunut

meillähän monien yritysten saneerausohjelmat ovat kuihtuneet siihen ettei niitä ole ehditty käsittelemään minkä takia yritysten konkurssiin ajaminen on ollut hyvin yleistä ja seuraamukset sen mukaan kohtuuttomia yrittäjälle

olen kyllä pitkälti ed

kaltiokummun kanssa tässä samaa mieltä

ajattelin että kun tässä puhuttiin siitä mahdollisesta yhdestä päivästä kun täysi ikäiseksi tulee niin minun mielestäni varmaan se yksi päivä ei täysi ikäiseksi enää tee

pitäisin erinomaisen hyvänä että kunnat ja yritykset toimialakohtaisesti keskustelisivat yhdessä hankintojen laatukriteereistä

arvoisa herra puhemies

lakiesityksen toinen puoli on sitten se että on oikeuksissa riittävästi asiantuntevaa työvoimaa jotta tuomiot annetaan määräajassa

mutta kyllä silloin kun lähelle sitä ollaan tulossa ehkä vastuuntuntoisuudenkin pitäisi kasvattaa ja

kun sekä kunnalla että yrityksellä on yhteinen käsitys palveluiden ja tavaroiden laatuvaatimuksista on helpompi pyytää ja vastata tarjouksiin

yleiskeskustelu on nyt

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edellä oli vain muutama esimerkki elimistöön pääsevistä saasteista

ahven ryhdytään koko sen käsittely eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä miten muka sekä varusteisiin meni

taloudellisesti viisaampaa olisikin palkata lisää tuomareita ja henkilökuntaa kuin alkaa suorittaa korvauksia jatkuvasti viivästyneistä tuomioista

kuntien osalta ongelmana on myös kustannustietoisuuden puuttuminen

elintarviketeollisuuden asema on vahva määritettäessä tuottajien ja kuluttajien mahdollisuuksia toteuttaa ruokaan liittyviä vaatimuksia

omaishoidon tuella tarkoitetaan palvelukokonaisuutta joka sisältää hoidettavalle annettavat palvelut omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion ja lakisääteiset vapaapäivät sekä omaishoitoa tukevat palvelut jotka määritellään hoidettavan hoito ja palvelusuunnitelmassa

ensimmäiseen käsittelyyn kasvaa jo pikkuhiljaa

arvoisa puhemies

eun puitteissa suomalaiset ovat jo menettäneet osuuttaan elintarvikkeiden tuotannossa

kun tätä tietoa ei ole pidetään yrityksen tekemiä tarjouksia kalliina vaikka ne tosiasiallisesti saattavat olla halvempia kuin kunnallisen palvelun tuottamat kustannukset

ammattikorkeakoulut ovat olleet korkeakoulujen resurssien jaossa huutolaispoikia

elintarvikkeiden tuotannon osalta globalisoituminen on toistaiseksi ollut ylikansallisten ruokajättien etujen mukaista ja niiden aktiivisesti edistämä kehityksen suunta

kun yliopistoihin on vuosikausia panostettu lisää rahaa ovat ammattikorkeakoulut joutuneet tyytymään murusiin

kustannustietoisuuden lisääminen kunnissa tekisi mahdolliseksi myös omien tuotetoimintamenojen tarkkailun

mitä keskitetympää elintarvikkeiden tuotanto maailmassa on sitä suurempi on riski että myrkyllisiä aineita pääsee ihmisten elimistöön

vaikka yhteiskunta on ottanut vastuulleen perheelle kuuluneita tehtäviä omaisten ja läheisten merkitys hoidon tarjoajina ei ole menettänyt arvoaan vähääkään

arvoisa herra puhemies

hankintakeskustelua vaivaa usein se että kuntien palveluita pidetään yleensä hyvänlaatuisina mutta yritysten tarjoamia palveluja huonompina

hallituksen esityksestä neljänneksi lisätalousarvioksi käy ilmi että valtio on kahden vuoden aikana korottanut valtionosuuksia miljardilla eurolla

suuret ylikansalliset elintarvikejätit vaikuttavat merkittävästi eun päätöksiin elintarvikkeiden turvallisuudesta ja samalla ne ohittavat myös kansallisen elintarvikevalvonnan

asiahan on useimmiten päinvastoin eli kunnan palvelut ovat laadultaan joskus epämääräisiä kun taas yritysten tarjoamat palvelut ovat useimmiten laadukkaita

tämän takia on mielestäni syytä puhua kuntien talouden näkymistä koska valtiolla ja kunnalla on välitön yhteys toisiinsa

elintarvikejättien pitkälle standardisoitu ruoka on irrotettu paikallisesta tuotanto ja ekologisesta ympäristöstään

se vastuu on joka tapauksessa ilman yhteiskunnan tukeakin

markkinoilla toimii tietysti löyhämoraalisia palveluntarjoajia mutta on kuntien tehtävä tunnistaa tällaiset toimijat

olisiko jo korkea aika muuttaa tätä ohjausjärjestelmää siten että ammattikorkeakoulut itse voivat päättää koulutusohjelmistaan sekä niiden muuttamisesta valtakunnallisten ja paikallisten tarpeiden mukaan

on siis tärkeää että omaisten hoitamisessa erotetaan vähätuloiset jotka todella tarvitsevat taloudellista tukea ja hyvätuloiset joilla ei ole tuen tarvetta

pidänkin elintarviketurvallisuuden kannalta erittäin tärkeänä sitä että myrkyistä vapaata maataloutta ja elintarviketeollisuutta kehitetään suomessa nykyiseen malliin

yritykset pärjäävät markkinoilla siksi että palvelujen ja tavaroiden laatu on kohdallaan ja että ne pystytään tarjoamaan kilpailukykyisellä hinnalla

kunnille annettavalla tulotuella ei pystytä hillitsemään kuntien veroprosentin kasvua koska kunnat käyttävät tuen lähes kokonaan kulutukseen

omaishoidon tuki ei saa tulla subjektiiviseksi oikeudeksi vaan tuen pitää olla jatkossakin harkinnanvarainen

arvoisa puhemies

pelkästään laatuajattelun motiivit ja lähtökohdat ovat yksityisillä yrityksillä usein toista luokkaa kuin julkisella puolella mitä osoittaa selonteon kehno esitys palvelujen ja tavaroiden laatutekijöistä

vaikka lisäisimme valtionosuutta miljardeilla euroilla seurauksena olisi vain lähes kaikkien kuntien menojen lisäys

kysymys opetuksen maksuttomuudesta joutuu kummalliseen valoon kun myös suomalaisten opiskelijoiden edellytetään maksavan kansainvälisistä testeistä muuhun kuin suomen tai ruotsinkieliseen koulutusohjelmaan

tutkija helene lundqvistin tuore suomalaisella kunta aineistolla tehty tutkimus on merkittävä koska perinteisesti yleisen valtionavun on arvioitu kanavoituvan osaksi kunnan veroprosentin keventämiseen ja osaksi kunnallisten palvelujen rahoittamiseen

jos huomiota kiinnitetään laatujärjestelmiin ei olla aivan oikealla asialla

töitä on tarjolla enimmäkseen alueilla joilla muut mahdollisuudet ovat vähissä kuten pohjois pohjanmaalla kainuussa lapissa etelä karjalassa etelä pohjanmaalla ja pohjois savossa

laatujärjestelmä ei ole laadukkaan palvelun tae

esimerkiksi eduskunnan ravintolaa pyöritti viime vaalikaudella laatupalkinnon voittanut yritys muttei palvele meitä enää

arvoisa herra puhemies

kysymys valtionosuuksien vaikutuksesta kuntien menoihin on erityisen tärkeä suomen kaltaisessa maassa jossa kunnat tuottavat käytännössä kaikki peruspalvelut

pitäisin suotavana että yhä useampi ammattikorkeakoulun koulutusohjelma olisi englanninkielinen

kuntien kilpailuttamisesta valitetaan kohtuuttoman paljon

esimerkiksi turun ammattikorkeakoulussa on yhteensä kolme englanninkielistä koulutusohjelmaa jotka ovat terveydenhuollon kaupan ja tekniikan aloilla

metallimalmien etsintä on keskittynyt lappiin pohjois pohjanmaalle ja pohjois karjalaan eli eri alueille joilla sekä itse etsinnän että tulevaisuudessa avattavien kaivosten marginaalinen vaikutus on suurempi kuin mahdollisten työntekijöiden vähäisestä lukumäärästä ja lisäkustannuksista voi päätellä

lähetekeskustelua varten pystyvän usa neljä sasia kuin myös neuvottelut alkamaan sillä että mistä lakivaliokunta on arvoisa puhemies

syynä ei välttämättä ole se että hankinta olisi tehty lainvastaisesti vaan se että yrittäjä on tyytymätön siihen ettei palvelua tai tavaraa hankittu hänen yritykseltään

niin saadaan järkeä kuntien taloudenhoitoon kun mitään ulkopuolista tahoa ei voida pyytää apuun

erityisesti juuri nyt ammattikorkeakoulujen rahoitus on vaarassa kun kuntien taloudellinen tilanne on nopeasti muuttumassa

suunnitelmallinen portaittainen korotus on taloudellisesti varmasti järkevämpi vaihtoehto etenkin kun elämme vielä näin taloudellisesti ahtaita aikoja

markkinaoikeudessa on liikaa juuri tämän kaltaisia juttuja joilla hidastetaan kuukausikaupalla kuntien hankintamenojen tekemistä

oikeustieteen oppineilta haluan kysyä miksi rikoksen uhreille maksettavasta vahingonkorvausvaatimuksesta tehdään perusvähennys

arvoisa puhemies

mielestäni valitusten tekemiseen hankinnoista on saatava jonkinlainen kynnys

arvoisa puhemies

uraanin etsintä taas on ollut poikkeuksellisen laajaa etenkin kun sitä on tehty vanhan lainsäädännön puitteissa muistelee talovanhus joka tuo kuussa tai

miksi perusvähennystä korotetaan etenkin kun valtion varoista maksettava vahingonkorvaus on toissijainen

yksi kynnys olisi se että kilpailuttaja joutuisi hävitessään maksamaan asian käsittelystä markkinaoikeudessa aiheutuneet kustannukset kokonaan tai tietyn vähimmäismäärän mukaisesti

siitä vähennetään korvaus jonka rikoksen uhri saa rikoksentekijältä

on yhtä selvää että ensin teleoperaattorit repivät johdot seinistä ja sen jälkeen jättivät haja asutusalueiden kotitaloudet ja yritykset kehnojen yhteyksien varaan

lisäksi siitä vähennetään uhrin muun lain kuin vakuutuksen perusteella saama korvaus

tämä olisi pelote joka merkittävästi hillitsisi turhien valitusten tekemistä

mihin oikein tarvitaan vahingonkorvauksen perusvähennystä

hintapolitiikan lisäksi palvelumarkkinoiden toimivuutta ja palveluiden laatua voidaan parantaa palvelusetelien nykyistä laajemmalla käytöllä

näin massiivinen velka rasittaa eun valtioiden taloudellista liikkumavaraa ja on erittäin suuri riski ja mikä kauheinta taantumisvauhti vain tuntuu kiihtyvän

aivan sama asia mitä ministeri äsken puhui ja mikä tässä on tullut esille jo aiemmin oli minullakin tämä postiasia ja se tuli nyt varmaan käsiteltyä että se siitä

kansalaisten arvostelu metallimalmien ja uraanin etsintää vastaan on ymmärrettävää

ymmärrän hyvin aloitteen taustan

kun palvelusetelillä pääsee kilpailuttamaan palveluiden tuottajat niin laatu ja kustannustekijät osuvat kohdalleen ja mitä enemmän ja monipuolisemmin palveluntarjoajia on sitä parempaa on laatu ja sitä edullisemmat ovat hinnat

kotimaiset kuljetusyritykset ovat ahdingossa paitsi kohonneiden polttoaineiden hintojen myös ympäristöverojen ja polttoaineverojen korotusten takia

valtaushakemuksen hyväksyminen johti tutkimuksiin jotka koostuivat ilmasta käsin tehtävistä geofysikaalisista mittauksista kallioperän kartoituksista näytteenottoineen tutkimuskaivannoista kemiallisista näytteenotoista lohkare etsinnöistä timanttikairauksista ja pohjamoreenin ja kalliopinnan näytteenotoista

siksi kuntien palvelujen tuottamisen kustannukset nousevat sitä suuremmiksi mitä enemmän yritysten tuottavuus kasvaa

silti suomessa ei saada aikaan edes perusnopeita yhteyksiä jokaiseen kotitalouteen ja yritykseen

verotulot lisääntyvät talouskasvun myötä mutta verotulojen kasvua kovempaa tahtia nousevat valtion ja kuntien palvelujen kustannukset koska yleinen palkkataso seuraa tai jopa ylittää yritysten tuottavuuden kasvun

suomalaisten kuljetusyritysten kilpailukyky on alentunut merkittävästi suhteessa venäläisiin kuljetusyrityksiin joiden työvoima ja polttoainekustannukset ovat huomattavasti alemmalla tasolla

operaattorit määrättiin tarjoamaan jokaiseen vakinaiseen asuntoon ja yritykseen yhden megabitin laajakaista heinäkuuhun mennessä

suomalaiset kuljetusyritykset ovat reagoineet tilanteeseen kahdella tavalla

näillä tutkimuksilla koelouhinnalla ja koerikastuksella on pysyviä ympäristövaikutuksia

joko myymällä kalustoa tai ulosliputtamalla yrityksensä halvan työvoiman maihin

tämä noidankehä voidaan purkaa vain valtion ja kuntien toiminnan tuottavuutta kehittämällä

käyttövoimaveron poistaminen ammattiliikenteessä käytetyiltä ajoneuvoilta olisi oikea toimenpide mutta hallitus ei ole esittänyt mitään ratkaisua tavaraliikenteen ahdinkoon

siksi on äärimmäisen tärkeää että eun komissiolle myönnetään oikeus tarkastaa jäsenvaltioiden kirjanpito